tämähän ei ole mikään itä ja pohjois suomen erityistuki vaan se on kaikille harvaan asutuille alueille yhtäläinen ruotsille muutamille saarille mutta valitettavasti tilanne oli se että tämä ei yhtä lailla kiinnostanut ketään muuta kuin suomea

tämä tunnetusti kokeilualueilla on johtanut siihen että perheet kantavat itse asiassa enemmän vielä huolta lapsestaan kun se palvelumaksu tulee sen palvelun käytön mukaan

me näimme jo valtion korkokäyttäytymisestä että lainoitus olisi loppunut tietenkin kreikan ohella myös monelta muulta eurooppalaiselta maalta mikä olisi johtanut eurooppalaiseen uuteen lamaan ja massiiviseen työttömyyteen suomessa

muun muassa vanhemmat hakevat täsmällisemmin lapset pois päiväkodista tai päivähoidosta silloin kun on ollut puhe hakea kun maksu tulee sen mukaan kuinka palveluja käyttää

mutta hallitus on lähtenyt myös siitä että me emme yksin julkisen rahan turvin halua näitä rahastoja rakentaa vaan julkisen rahan mutta myös yksityisen rahan turvin loisimme uudet kohtuullisen laajat rahastot joilla yritysten kasvumahdollisuuksia voitaisiin tukea

venäjän kanssa arktista yhteistyötä kannattaa tehdä kahdenvälisesti sitten kannattaa tehdä yhteistyötä ehdottomasti arktisessa neuvostossa koska siellä tehdään säännöstöä ja pelisääntöjä ja sitten euroarktinen barentsin neuvosto on myös erittäin hyvä väline että jokaisella on vähän oma roolinsa

miksi emme muuttaisi kuntarakennetta niin että se pystyisi paremmin kuin tänä päivänä vastaamaan kuntalaisten palveluista myös tulevaisuudessa

tämä mahdollistaa pitkällä jänteellä myös uusien tuotteiden uuden teknologian uuden vientiteollisuuden syntymisen suomeen kun kysyntää kotimarkkinoilla on lisääntyvästi uusiutuvalla energialla

näin ollen me olemme halunneet jättää ihmisille heidän omaa rahaansa enemmän käytettäväksi kotimarkkinoitten pyörittämiseen eli esimerkiksi käytettäväksi yhdessä kotitalousvähennyksen kanssa suomalaisen ihmisen tai suomessa olevan ihmisen työpanoksen ostamiseen

en ollut suuressa valiokunnassa sen takia että olin kipeänä ja tänä päivänä hallituksessa oli sellaisia asioita joiden takia katsoin paremmaksi olla kotimaassa koska tänään on epävirallinen ecofin kokous ei siis kokous jossa päätetään jotain ja asialista oli muutenkin varsin köykäinen

ihan tämmöisenä omana huomionaan vain se että meidän pitäisi ehkä tässäkin keskustelussa välttää semmoista absolutismia eli että vain kotihoidon tuki on oikea lapsen kehittymisen kannalta tai vain päivähoito on ainoa oikea siis perhepäivähoito tai kunnallinen päivähoito lapsen kehittymisen kannalta

tämä uhkakuva oli niin yleisesti jaettu että kun eduskunnassa esimerkiksi pidettiin yleinen kuulemistilaisuus niin edustajat ehkä muistavat että ei ollut yhtään ainutta asiantuntijaa joka vastusti tätä kreikan lainoituspakettia ei yhtä ainutta

varmasti tehtävää on edelleenkin ja oikeudenmukaisuuden jakaminen ei tähän hallitukseen lopu mutta paljon on tehty siis enemmän kuin kolme hallitusta yhteensä ja näin ollen ihan ne yksittäiset professorit jotka mielipiteitään lausuvat eivät kerro koko totuutta

minä en tässä syytä yhtäkään poliittista ryhmää erikseen oli toki eteenpäin katsovia ja perusteltuja erilaisia näkemyksiä ja näin mutta nostin tämän esille vain sen takia että me olemme minun mielestäni niin syvässä rakennekriisissä yhteiskuntana että mitä vähemmän noita edellä kuvattuja asioita on sitä enemmän me pystymme oppimaan myös toisilta ja yhdessä löytämään ratkaisuja ja sitä paremmin ihmiset ymmärtävät miksi vaikeita asioita tehdään

suomen itsenäisyys ei ole kovinkaan uhattuna sotilaallisessa mielessä mutta taloudellinen itsenäisyys on se josta jokainen maa tällä hetkellä kamppailee

juuri tällaista taloudellista aktiviteettia me nyt tällä hetkellä tarvitsemme

ei ole sinänsä perusteltua se mitä sosialidemokraatit sanoivat että tehdään miljardi veronkevennyksiä suurituloisille

me tiedämme että nämä kaikki palvelut ovat erittäin suurien haasteiden edessä sen takia että meillä on enemmän suomen rakentajia työnsä tehneitä suomen rakentajia jotka maksavat veroa eläkkeestään ja eläkkeestähän maksetaan tietysti vähemmän tuloveroa sen takia että se on pienempi kuin palkka

minun korvaani ainakin särähtää se aika pahasti että implisiittisesti kerrotaan että jos lapsi ei ole kotihoidossa niin hän ei kehity riittävästi tai jos hän on päiväkodissa niin hänestä tulee sitten jonkunlainen

kaikki eri puoluekantoja edustavat talousasiantuntijat tukivat hallitusta mutta ymmärrän sen että tietysti poliittinen paine oli monelle puolueelle niin kova että piti lähteä tekemään irtiottoja ja toisaalta ymmärrän sen että on puolueita jotka eivät ajattele samalla tavalla

tähän ei ollut laskettu tietenkään verotuksen perusvähennyksen nostamista jota ei ole tehty sitten edellisen porvarihallituksen eikä ole tieteentekijöitten ja taiteilijoitten apurahoja eikä eläkkeensaajien verotuksen alentamista myöskään laskettu

minä tunnen oikein terveitä sosiaalisia hyvinvoivia lapsia jotka ovat olleet kummassakin tai erilaisissa päivähoitomalleissa

pitäisi nyt saada kansalaisten ja meidän kaikkien tietää mikä on se suurituloinen johonka te pistätte sen rajan että häneltä ei tuloveroja tai joitakin muita veroja alenneta

meidän pitää asettaa tavoite siitä että suomi on hyvinvointiyhteiskunta myös sinä päivänä kun meillä on työikäisiä ihmisiä vähemmän kuin tänä päivänä ja että kuntia johdetaan demokraattisesti avoimesti läpinäkyvästi että meillä on elinvoimaisia vahvoja peruskuntia jotka pystyvät niitten palvelujen jälkeenkin olemaan aluepolitiikan moottoreita elinkeinopolitiikan moottoreita jotta me saamme kasvua työpaikkoja joka puolelle suomea

mutta jos samaan aikaan näissä kunnissa on vakava taloudellinen ongelma kaikissa kunnissa rahat ovat loppu niin mikä on arvokkaampaa se byrokratia rakenne kuntarakenne vai se että me vastuulliset päättäjät autamme kuntia tuemme kuntia uudistamaan sitä kuntarakennetta jotta palvelut voitaisiin turvata ja jotta näistä alueista tulisi niin kuin täällä on sanottu myös opposition puolelta vahvempia elinkeinopoliittisia toimijoita

mutta tämän joukkovelkakirjalainan ehdoissa on ominaisuus että lainanantajalla on oikeus vaihtaa laina teliasoneran osakkeisiin tiettyyn kurssiin ja jos tämä kurssitavoite ei toteudu niin sitten tämä laina voidaan maksaa takaisin joko osakkeina tai ihan rahana

minä tiedän että tässä on vähintäänkin kaksi leiriä jotka molemmat leirit saavat fundamentaalitukijoita mutta tämä ei kyllä ole oikea viesti perheille eli että teette väärän valinnan jos viette lapset kunnalliseen päivähoitoon tai teette väärän valinnan jos hoidatte lapsenne kotona

viime keväänä me näimme että jos emme olisi toimineet niin kuin toimimme markkinavoimat olisivat kaataneet usean eurooppalaisen maan ja suomessa olisi myös mittava taloudellinen hätä ja mittava työttömyys

aivan samalla tavalla kansainvälinen valuuttarahasto euroopan keskuspankki euroopan komissio yhtä jäsenmaata lukuun ottamatta kaikki euroalueen jäsenmaat jakoivat tämän saman huolen ja kyllähän sen nyt ihan talonpoikaisjärjellä ymmärtää että jos suuri osa euroopan maista olisi joutunut maksukyvyttömyyden tilaan siinä rahoitusmarkkinoitten epävakaustilanteessa missä me olimme niin totta kai siitä olisi lama tullut ja totta kai suomi olisi joutunut laman maksumieheksi jota lamaa me emme olisi voineet enää elvyttää uudestaan

te olette kannattaneet pienten perintöjen verovapautta jota hallitus esitti ja nyt sitä pidetään huonona

minä en osaa ottaa kaikkiin niihin kantaa mutta esimerkiksi näille laivayhtiöillehän siellä on innovaatiotukea esimerkiksi ja muistelen että perussuomalaisilla oli välikysymyskin telakkatuen lisäämisestä

kyllä se ensisijainen lapsen terveyteen ja hyvinvointiin ja tulevaisuuteen vaikuttava tekijä on vanhemmuus kotien yleinen ilmapiiri ja vanhemmuuden vastuu ja päivähoito tukee sitä perheiden kasvatustyötä

aivan sama velkaantumisvaikutus on sillä mihinkä kohtaan sitä veronalennusta tehdään ja toisaalta jos ne samat rahat käytettäisiin pysyvien menojen lisäämiseen näillä on aivan sama vaikutus velkaantumiseen

me tarvitsemme semmoisen suomen missä ihmisten osaaminen on hyötykäytössä missä ihmiset voivat turvallisin mielin suhtautua siihen että minä saan asua täällä missä minä haluan koska minä saan palveluita koska kunta ei ole niin köyhä ettei se kykenisi hoitamaan minun palveluitani

sen nyt ihan vähemmälläkin asiantuntemuksella jokainen ymmärtää mutta kansanedustajilla on vapaa mahdollisuus edustaa mitä mielipidettä hyvänsä ja ymmärrän sen että vaalien läheisyys johtaa siihen että on kiusaus käyttää tilaisuutta oman etunsa hyväksi suomen kansalaisia vastaan oman etunsa hyväksi

eli nämä laivayhtiöitten tuet ovat innovaatiotukia joita maksetaan että se laiva tulee sieltä telakalta ulos

onko kreikan selvitystilaan meneminen ja sitä kautta ehkä ongelman leviäminen muualle eurooppaan ja sitä kautta massatyöttömyyden tuleminen suomeen enemmän suomalaisen etu vai joku toinen

niitä syntyy talouskasvun kautta ja sitä talouskasvua voidaan vahvistaa eduskunnan päätöksillä mutta erityisesti myös alueen omilla päätöksillä

minua kiinnostaisi tietää edustaja mustajärvi

minulle sopii hyvin ettei näitä tukia ole

kun tästä koko suomen asuttuna pitämisestä oli puhe niin se oli muistaakseni kustaa vaasa joka ensimmäisen kerran totesi siitä on aika pitkä aika ja silloinhan kaupunkeja oikeastaan perustettiin turvallisuuspoliittisista syistä tässä samassa yhteydessä että meidän pitää pitää huolta siitä että eri puolilla suomea on riittävästi työpaikkoja ja kunta ja palvelurakenne on sellainen että ihmiset voivat saada palveluita sitten ihmiset tekevät vapaasti valintoja sen suhteen missä haluavat asua

kertokaapa vaikkapa siellä varsinais suomessa tai itse asiassa jossakin muualla päin suomea millä eväillä te saisitte suomeen yksityisen sektorin investointeja uusia yksityisen sektorin teollisia työpaikkoja siis pysyviä työpaikkoja valitaan vaikkapa cleantech toimialaksi

niin kuin täällä joku totesi ei terve yritys tukia tarvitse mutta valitettavasti telakkateollisuus on semmoinen että se ei taida missään pyöriä ilman jonkunmoista tukea

eli meidän täytyy kyllä seurata mitä ympärillä tapahtuu

en löytänyt suomen pankista en löytänyt euroopan komissiosta euroopan keskuspankista yhtään asiantuntijaa joka silloin olisi sanonut että nyt tehdään hallittu velkajärjestely

eihän kuntien lukumäärän säilyttäminen nykyisellään voi olla kaikkein tärkein arvo

sitten tästä keskustelusta minkälaista työtä tarvitaan ja pitääkö kaiken olla kannustavaa ja näin

minä tein aika paljon töitä silloisen pääministerin kanssa että löytäisimme muita keinoja mutta eipä siinä jäänyt muita keinoja enää käteen

tukekaamme sitä että uudistamme byrokratiaa niin että me pystymme turvaamaan ne palvelut myös muuttuvassa suomessa

tämä valinnanvapaus meidän pitää turvata terveen elinvoimaisen kuntarakenteen ja kasvavan kuntarakenteen kautta

minä uskon että me kaikki olemme sitä mieltä että paras lopputulos on se että kaikki työikäiset ja työkykyiset tekevät pysyvää työsuhdetta mahdollisimman korkealla palkalla mutta sitten me kaikki myös tiedämme että tämä ei ole aina mahdollista

näin se vaan on

muistan käyttäneeni euroryhmässä puheenvuoron siitä että eikö tässä voisi jakaa vastuuta niin että yksityiset ottavat suurimman osan koska ovat luotottaneet tai että eikö olisi mahdollisuus saada reaalivakuuksia

kaikkein tärkein on se että meillä on toimivat riittävän vahvat elinvoimaiset kunnat jotka kykenevät kantamaan vastuuta palveluista mutta toimimaan myös alueellisina vetureina elinkeinotoiminnan kehittämisessä

minä en ole siihen syyllinen minä en ole yhtään budjettipäätöstä kreikassa tehnyt että älkää minua nyt näistä kreikan taloudenpidon virheistä syyttäkö

ja ymmärrän hyvin että siinä turbulentissa tilanteessa tämmöistä uutta järjestelyä jota siis ei ole vielä tänäkään päivänä olemassa siis vielä tänäkään päivänä ei voitu rakentaa

jospa me jättäisimme hieman kierroksia pois räksyttäisimme vähemmän kuuntelisimme ehkä toisiamme emme sitoutuisi yksiin totuuksiin eli yksi kotikuntamaakunta malli on ainoa vaihtoehto ja mitään muuta vaihtoehtoa suomessa ei saa olla ja lähtisimme siitä että kaikkein parasta on jos on vahva elinvoimainen kunta joka pystyy turvaamaan palvelut ja kaupunkiseuduilla kunnat voivat esittää myös omia mallejaan niin kuin tähän mennessä on kannustettu ja lähtisimme siitä että katsomme että se hallinto palvelee ihmistä eikä sidota itseämme nykyiseen hallintoon joka ei palvele ihmistä

minä yritän katsoa vaan suomalaisen veronmaksajan suomalaisen kansalaisen etua tässä mikä on suomalaiselle ihmiselle pienempi paha

ja kuntauudistus on tässä eheydessä aivan keskeinen asia totta kai myös kasvava yritystoiminta

siis se että väitetään että pankit olisi laitettu ilman mitään seurannaisvaikutuksia maksamaan luottokriisi osoittaa erittäin huonoa asiantuntemusta

ja sitten jos tiedetään että työtä olisi tehtävä ja sitä haluttaisiin teettää mutta siitä ei pysty maksamaan ihan niin hyvää palkkaa kuin tarve olisi niin mites tämä asia nyt ratkaistaan

kiitos minä todella menen energiakomissaari oettingeria ja herman van rompuyta tapaamaan muun muassa

jos se on se mitä te sanotte että parempi mennä selvitystilaan niin se on sitten teidän mielipiteenne

me teimme nyt tässä koko joukon erilaisia pienemmän kokoluokan muutoksia kasvukannusteita sen takia että emme ainakaan tällä aikataululla halunneet tehdä kokonaista verojärjestelmämuutosta

ja kun se ei saa lainaa markkinoilta niin se uhkaa mennä konkurssiin ja sillä on meidän arviomme koko euroalueen arvion ja kansainvälisen talousyhteisön arvion mukaan hyvin kielteisiä seurauksia talouskasvulle jotka näkyisivät suomessa muun muassa työttömyytenä ja velkaantumisen lisääntymisenä aivan samalla tavalla kuin lehman brothersin kaatumisen yhteydessä kun kysymyksessä oli amerikkalainen pankki ei suomalainen eikä eurooppalainen vaan amerikkalainen pankki joka sysäsi liikkeelle erittäin vakavan talouskriisin